olemme pyrkineet miettimään muun muassa ympäristölle haitallisten tukien osuutta sillä tapaa että pyrimme minimoimaan yhdelle sektorille niitä kustannuksia ja niitä leikkauksia

oikeastaan keskeinen erotus mitä olemme tehneet hallituksen esitykseen nähden on että koemme että se autoveron osuuden keventäminen voisi olla hieman pienempi

ajoneuvoveron osalta kannatamme kyllä sitä tehtyä korotusta mutta siinä voisi miettiä että biokaasuautot sähköautot voisivat olla tämän verotuksen ulkopuolella mikä mahdollistaisi sen että autokanta uusiutuisi nopeammin

nimenomaan painotetaan sitä verorasitusta enemmän saastuttaviin ja tehdään suurempi kannustin että näitä biokaasuautoja sähköautoja nollapäästöisiä autoja tulisi liikenteeseen yhä enemmän

kuten sanottu vihreäthän siis lisäävät autojen veron osaltani piirakat isojen ajoneuvoveron osalta hyvin pitkälti hyväksyvät esityksen autoveron osalta puolittain mutta nimenomaan me tekisimme näitä tiettyjä poikkeuksia sinne

sen säännösten kautta olemme kai sen vuoksi olemme tekemässä hallituksen esitystä suurempaa leikkausta nimenomaan näihin yksityisten terveyspalveluiden kela korvauksiin

mutta minä ymmärrän myös sen että se varmaan perustuu siihen että te ajattelette valtiontaloutta oman kukkaronne kautta oman kukkaronne kautta

ymmärrättekö tämän

jos makrotaloutta ruvetaan tekemään mikrotalouden lainalaisuuksilla se on pelkkää puoskarointia pelkkää puoskarointia koska fakta on myös se että kun valtio vähentää tuntuvasti menojaan leikkaa näin paljon verotulot vähentyvät työttömyys kasvaa sekä työttömyyden aiheuttamat kustannukset kasvavat sosiaaliturvamenot kasvavat

syntyy negatiivinen kierre

jos te luotatte teidän rakenneuudistuksiinne nyt pitäisi pitää se talouden moottori päällä jotta päästään rakentamaan siltaa aikaan jolloin ne rakenneuudistukset purevat

niihin on hyvä tutustua muun muassa vattin arvioon siitä kuinka paljon turhaan maksetaan yritystukia verotukijärjestelmää hyödynnetään

myös minä tartun edustaja viljasen kommenttiin velka asiasta

oikeastaan vihreät kokee ja myös minä koen äärimmäistä huolta tästä velkaantumisen kovasta kulmakertoimesta ja juuri sen takia esitämme ajatuksia tästä kahdeksan vuoden elikkä kahden vaalikauden mittaisesta talouden tasapainottamisesta

valtion velkaantuneisuuden taittaminen on tavoitteena epätarkoituksenmukainen koska se on hyvin suhdanneherkkä ja omiaan johtamaan kovin myötäsykliseen finanssipolitiikkaan

havainnollistan omilla kuudella kohdalla sen miten hallituksen kiristävä finanssipolitiikka itse asiassa vain ja ainoastaan lisää velkaantumista ja budjettialijäämää

koska olemme huolissamme velasta koska suhtaudumme valtion velkaantumiseen hyvin vakavasti emme kannata hallituksen politiikkaa joka vain lisää velkaa

viime vaalikauden aikana käytiin neljä ministeriökierrosta joissa pyrittiin löytämään näitä kuntien turhia tehtäviä ja velvoitteita

tuleeko uusi peruslakisoppa tästä asiasta

leikkaukset ovat yksi osa niitä menosopeutuksia

ja juuri aikaisemmassa puheenvuorossani johon tämä vastauspuheenvuoron mitta ei riitä kävin läpi sen ajatuksen millä tapaa voidaan estää se negatiivinen talouden kierre koska kokonaiskysynnän lasku tarkoittaa helposti työttömyyden kasvua

suhtaudun erittäin suurella lämmöllä ja ilolla siihen että edustaja kankaanniemi on toki voinut jo perunannostoviikosta lähtien tutustua vihreitten vaihtoehtobudjettiin ja hyvin on ilmeisesti luettu

minä voin toimittaa edustaja kankaanniemelle loputkin sivut ja voidaan katsoa se kokonaisuus mistä tämä kunnallisveron perusvähennys on nimenomaan se yksi osuus

se on tehty sen takia että jonkun pitää pitää huolta köyhistä ja kipeistä ja niistä eläkeläisistä joille edustaja kankaanniemikin on luvannut jo ummet ja lammet monta kertaa

jonkun pitää pystyä köyhyyttä eriarvoisuutta vähentämään tässä maassa ja siihen vihreät tällä esityksellä myös pyrkivät

toistan vihreiden keskeisimmän viestin talouspolitiikasta sen että kahden vaalikauden aikana tehdään sekä rakenne että suhdannetekoja

tahdon vielä siteerata aikaisemmin pitämääni ryhmäpuhetta ja aalto yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professoria matti pohjolaa joka toteaa asiasta osuvasti myöskin valtiovarainvaliokuntaan tuomassaan lausunnossa

julkisen talouden suunnitelman taustaoletuksena on että tämä ongelma ratkeaa itsestään vaikka koulutus tutkimus ja kehitysinvestoinneista leikataan

ja mitä tulee vielä itse euroalueeseen edustaja harakka toi hyvin esille jo aikaisemmin sen että meillä on koko euroalueella finanssikriisin alkamisen jälkeen todella krooninen kysyntävaje

ja se että jossain valtiossa voidaan katsoa näkyvän pientä kasvua jossain vaiheessa ei vielä kerro siitä että valtio olisi ikään kuin päässyt kuiville

edustaja andersson sanoi aivan oikein tuossa aikaisemmin että kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin ensimmäistä kertaa tämä myötäsyklinen talouspolitiikka elikkä kärjistetään suhdannevaihteluja entisestään ja se on sisäänrakennettuna myös pääministeri sipilän hallituksen ohjelmaan

hyvistä pääte on se kaikkein suurin ongelma

arvoisa rouva puhemies

tiedustelen yhden vanhan kysymyksen ja yhden uuden kysymyksen

viime vaalikauden aikana kaikille tuli hyvin tutuksi perustuslakivaliokunta ja mietin edelleen miten nämä kuntakokeilut suhteutuvat siihen perustuslakiin miten tämä kuntalaisten yhdenvertaisuus huomioidaan

ja jos tähän perustuslaki antaa mahdollisuuden osaatko hieman raottaa hallituksen riveistä tämän perustulokokeilun tilannetta missä vaiheessa se etenee

toinen kysymys on se miten kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen synkronoidaan tähän isoon itsehallintouudistukseen koska sehän jos mikä tarkoittaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimista

arvoisa herra puhemies

kuten tässä salissa toisen lisätalousarvion yhteydessä kolmannen lisätalousarvion yhteydessä niin myös tässä neljännen lisätalousarvion yhteydessä oppositiopuolueista vihreät sdp ja vasemmistoliitto esittävät vakavan huolensa suomen työttömyystilanteesta ja ennen kaikkea kuntien maakuntien mahdollisuudesta vastata työttömyyden haasteeseen palkkatukirahoilla starttirahoilla ylipäätään työllistää ihmisiä

hallitus on tehnyt tietoisen valinnan siitä sekä toisessa että kolmannessa lisätalousarviossa että se maksaa mieluummin työttömyydestä kuin ihmisten työllistymisestä

arvoisa herra puhemies

palaa mieleeni näistä pakkopuheista eräs rautarouva isosta britanniasta joka aikoinaan totesi että valitulle linjalle ei ole vaihtoehtoja

tämä kuulostaa että rautarouvan henki leijuu täällä keskuudessamme erittäin vahvana nyt perussuomalaisten muodossa

jos valitulle linjalle ei olisi mitään vaihtoehtoja jos olisi vain pakko toimia näin ei tarvittaisi vaaleja ei tarvittaisi meitä täällä laisinkaan

riittäisi vain toimitusministeristö hoitamaan asioita

voin vain hämmästellen seurata kun hallitus esittää opintorahan poistamista kansaneläkeindeksistä sillä hallitus siis leikkaa jo tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella olevilta ihmisiltä ilman että hallitus on pystynyt perustelemaan mitä tämä esitys tarkoittaa koulutuksen tasa arvolle mitä tämä esitys tarkoittaa koulutuksen saavutettavuudelle

arvoisa rouva puhemies

usein sanotaan että oppositiosta ei voi vaikuttaa mutta nyt on nähty tämän syksyn aikana että hallituksella on monissa kysymyksissä kolmen p kirjaimen tämmöinen sääntö

tiedoksi edustaja kataiselle ja tuleville keskustan puhujille tästä samasta aiheesta

se viimeinen p kirjain on erittäin hyvä asia jos tarpeen tullen pystytään katsomaan uudestaan päätöksiä ja tekemään ikään kuin oikeudenmukaisempia päätöksiä

kuntatalous on osa julkista taloutta ja vaikka kuntien rahoitustilannetta ei suorilla leikkauksilla heikennetä ja hyvä niin erittäin hyvä niin hallituksen pakkolait leikkaukset ja kiristävä finanssipolitiikka iskevät myös kuntiin ja kuntalaisiin

vihreiden outi alanko kahiluoto oli täällä ensimmäinen allekirjoittaja ja hankki tietopalvelusta laskelmat

ei suorasti mutta koska kiristävä finanssipolitiikka on huomattavasti kiristävämpää kuin vielä viime kaudella niin tällä kehyskaudella nimenomaan se kiristävä finanssipolitiikka iskee paljon kovemmin kuin ne suorat valtionosuuksien leikkaukset viime kaudella

mutta tahdon kuitenkin kysyä vielä siitä ministeri mäntylä on aivan oikein tänään puhunut monista asioista mutta tiedustelen vähän sitä että kyllä se varmaan hieman herättää epäilyksiä jos ministeriön sivuilla puhuttiin eilen suoraan leikkauksista otsikko korjataan sisältö pysyy samana ja puhutaankin vain uudistamisesta

edustaja kankaanniemi toi aivan oikein esiin sen että kun puhutaan jäädytyksestä niin se ei ole aivan suora leikkaus mutta se mikä on lopputulos on aivan suora leikkaus

arvoisa rouva puhemies

viime vaalikaudella oli vastuutonta sälyttää kuntapäättäjien harteille niitä isoja päätöksiä mitä valtio ei suoraan kyennyt tekemään

mutta nyt nimenomaan edustaja kärnä ja hallitus voivat korjata tämän epäoikeudenmukaisuuden ja perua nämä valtionosuusleikkaukset

kun tätä ei tehdä niin pahennetaan vielä tilannetta äärimmäisen kiristävällä finanssipolitiikalla ja taas siirretään kuntapäättäjien vastuulle erittäin ikäviä päätöksiä

jos te olette aidosti huolissanne kunnista kuntien rahoitusasemasta ja kuntalaisten palveluista tehkää vähemmän kiristävää finanssipolitiikkaa ja perukaa niitä viime vaalikauden ikäviä päätöksiä

arvoisa rouva puhemies

nimenomaan tässä subjektiivisen päivähoito oikeuden ohella kysymys on siitä että vaikka puhutaan paljon että tehdään byrokratian purkutalkoita tässä on kyse nimenomaan byrokratian lisäämistalkoista ja se lisää myös kustannuksia ja lisää nimenomaan kuntien hallinnollista taakkaa

se on hyvä asia että vasen käsi tässä näin ei lisää kuntien rahoitustaakkaa mutta jos oikea käsi sitä lisää kaksin verroin kauhoo enemmän niin mikä jää lopputulokseksi

tuntuu että kuntien rahoitusasemasta puhuminen on nimenomaan keskustalle ehkä tällä hetkellä se ainoa tapa millä pyritään oikeuttamaan julkisen talouden toimien ja sen kautta kiertoreittiä pitkin tuleva erittäin kiristävä kuntien rahoitusasemaa heikentävä vaikutus

arvoisa rouva puhemies

minusta on hyvin perusteltua että täällä puolin ja toisin pyydetään edustajia ministeriä kuuntelemaan ja vastaamaan toinen toisilleen arvokkaasti

mistä moinen otsikon vaihto

minulle on aina ollut täysin selvää se että ihan sama onko päätös tehty viime vuonna viime vaalikaudella vai koska jäädytys tarkoittaa konkreettisesti tulojen leikkaantumista

ja on hienoa että keskusta vaatii jälkikäteen vähemmän kiristävää finanssipolitiikkaa viime kauden osalta muun muassa edustaja korhosen puheenvuorossa

jotta keskusta olisi looginen tälle linjalle se a korjaisi viime vaalikauden leikkauksia edes osin vaikka pidemmällä aikajänteellä nimenomaan mitä tulee kehyksiin ja b tekisi vähemmän kiristävää finanssipolitiikkaa

voitteko kertoa miten hallituksen pakkolait leikkaukset ja kiristävä finanssipolitiikka auttavat kuntien rahoitustilannetta

vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee

teidän linjanne johtaa ennen kaikkea massiiviseen työttömyyteen ja sekä valtion että kuntien verotulojen vähentämiseen ja tämä johtaa siihen että kun valtio ja kunnat pakotetaan leikkaamaan menojaan niin myös ne tulot vähentyvät ja yhä vähemmän ihmisillä on ostovoimaa kun kokonaiskysyntä vähenee ja yhä vähemmän menee euroja yrityksiin yksityiselle sektorille ja yhä vähemmän yksityinen sektori pystyy työllistämään ja investoimaan

arvoisa rouva puhemies

voisi kuvitella että sodan kauhut kokeneessa suomessa joka varautui kymmenistä satoihin miljooniin pakolaisiin neuvostoliiton hajotessa olisi erityisen hyvää ymmärrystä maailman pakolaistilanteeseen mutta ei maamme hallitus on tehnyt kantansa selväksi

sen sijaan että se tekisi kaikkensa maailman heikoimpien auttamiseksi se leikkaa ensinnäkin kehitysyhteistyöstä ennätyksellisen paljon ja tekee perheenyhdistämisestä käytännössä mahdotonta

mutta koska perheenyhdistämishakemusta ei voi tehdä ensinnäkään suomessa oleva henkilö eikä sitä voi tehdä myöskään sähköisesti on usein ilman rahaa ja henkilöpapereita vailla olevan perheen käytännössä mahdotonta matkustaa lähimpään suomen suurlähetystöön jättämään hakemus etenkin jos joutuu matkustamaan konfliktialueen läpi tai asuu siellä

hallituksen esityksessä poikkeamisesta annetut soveltamisesimerkit lapsen vakava sairaus tai vamma kuitenkin osoittavat että kyse on erittäin poikkeuksellisesta menettelystä jossa lapsen etu ei toteudu riittävällä tavalla